mietin sitä että jos päivystysasetus astuu tällaisenaan voimaan ja synnytystoimintaa keskitetään mistä uusiin isompiin yksiköihin löytyy tällä aikataululla osaava henkilökunta

ei ole itsestään selvää että niistä sairaaloista joiden toimintoja oltaisiin lakkauttamassa henkilöstö siirtyy uusiin toimipisteisiin

kätilökoulutusta ei meillä myöskään järjestetä kovin monessa paikassa ja gynekologeja ei ole vapailla työmarkkinoilla kovin paljon työttömänä eli henkilöstön saatavuudessa voi tulla haasteita myös näiden isompien sairaaloiden ja isompien kaupunkien kohdalla

arvoisa puhemies

sitä me olemme halunneet täällä keskustan edustajina ja myös muut oppositiopuolueiden edustajat ovat halunneet tuoda tällä välikysymyksellä esiin

me olemme huolestuneita nimenomaan koulutuksen tulevaisuudesta siitä onko jokaisella suomalaisella lapsella ja nuorella jatkossa tasa arvoiset mahdollisuudet kouluttautua maksuttomasti aina vaikka tohtorin tutkintoon asti

arvoisa puhemies

edustaja kalli esitteli erinomaisesti täällä keskustan vastalausetta

kun lukee valiokunnan mietintöä ei voi kuin ihmetellä sitä miten hallituspuolueet eivät voineet löytää tähän lapsilisäleikkaukseen ja lapsivähennyksen perumiseen ratkaisua

valiokunnan mietintö yksiselitteisesti toteaa sen että tämä esitetty malli on epäonnistunut ja että lapsilisäleikkaus ei myöskään ole hyvä liike

tämä on erittäin pahasti ristiriidassa sen kanssa että samaan aikaan hallitus esittää työttömille velvollisuutta ottaa työpaikka vastaan nykyistä pidemmän matkan ja kalliimman matkan päästä kotoa

ihan lyhyesti vielä

edustaja lohi en todellakaan ymmärtänyt väärin teitä mutta ehkä itse asetin sanani sillä tavalla että tulin väärin ymmärretyksi

en ymmärtänyt niin että te haluaisitte että synnytyksissä yhä enemmän olisivat lääkärit paikalla mutta yritin itse kuvata sitä että suomessa valtaosassa synnytyksistä nimenomaan lääkäriä ei ole paikalla

ja olen edustaja eestilän kanssa kyllä samaa mieltä tästä että silloin kun on isommista yksiköistä kysymys niin henkilöstön osaaminen ja heidän käyttönsä on mahdollisimman tehokasta siinä mielessä juuri että silloin tavallaan semmoista hukka ja turhaa aikaa ei ole niin paljon kuin pienessä yksikössä voi olla jos odotellaan sitä että olisi asiakkaita tai potilaita kumpaa sanaa nyt sitten haluammekaan käyttää

mutta kyllä siinä on semmoinen näkökulma myös tässä asiassa että kun puhutaan kustannuksista niin osa kustannuksistahan siirtyy sitten potilaille tai asiakkaille esimerkiksi matkojen pidentymisen takia tai sen takia kuten edustaja lohi toi esille että heillä on potilashotelli missä voidaan olla odottamassa synnytystä ja nämä aiheuttavat asiakkaille tietenkin sitten kustannuksia

lapsiperheiden kustannukset tulevat ensi vuonna monella tavalla nousemaan

energiaveroja korotetaan kiinteistöveron ala ja ylärajoja nostetaan asuminen kallistuu asuntolainan verovähennysoikeudet heikkenevät ja lapsilisiä leikataan

minun mielestäni joka tapauksessa on parempi että lapsilisää maksetaan kaikille tulotasosta riippumatta ja en halua että tähän ominaisuuteen lapsilisässä puututaan

joidenkin tutkimusten mukaan kolme neljästä perheestä käyttää lapsilisän kulutukseen

mielenkiintoista olisi tietää miten suureksi hallituspuolueet ovat arvioineet nyt tämän ostovoiman leikkauksen merkityksen suomen taloudessa tulevana vuonna ja seuraavien vuosien aikana

lapsilisään ei ole tähän mennessä tehty kuin kerran reaalinen oikea leikkaus

täällä hallituspuolueet ovat riidelleet tänäänkin salissa siitä kuka teki ja mitä teki kuka esitti mitä ja missäkin vaiheessa ja minkälaista merkitystä tämä lapsiperheiden arjessa näyttelee

olen sitä mieltä ja keskustan koko ryhmä vahvasti puolustaa sitä että lapsilisiin ei puututa tällä tavalla kuin hallitus esittää puuttuvansa eikä luoda monimutkaista verovähennysmallia kompensoimaan lapsilisäleikkausta

kuten tuossa edustaja lohi jo äskeisessä puheenvuorossaan toi esille lapsivähennys kohdistuu epäoikeudenmukaisesti erilaisiin perheisiin

koko perheen tulot voivat olla isommat kuin toisen perheen jossa vähennystä ei saada ja silti tämä isompituloinen perhe saa vähennyksen

täysin turhaa kaivoon heitettyä rahaa

arvoisa puhemies

täällä on muutamissa puheenvuoroissa tuotu esille hallituksen aikeet jakaa kotihoidon tuki pakolla lapsen molempien vanhempien kesken

olisin halunnut ministereiltä kysyä onko hallituksella todellakin aikomuksia muuttaa kotihoidon tuen perusteita

tällähän hetkellä kotihoidon tukea on saanut hakea silloin jos lapsi ei ole julkisessa päivähoidossa eikä hänestä haeta yksityisen hoidon tukea

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan olisi käymässä niin että kotihoidon tuki sidottaisiin siihen että vanhempi ei käy töissä

tällähän hetkellä perheissä on voinut olla esimerkiksi se tilanne että molemmat vanhemmat ovat töissä eri aikaan päivästä esimerkiksi ja hoitavat itse omat lapsensa

tällä hetkellä perheissä on voinut olla se tilanne että molemmat vanhemmat ovat töissä ja lapset hoitaa esimerkiksi isovanhempi joku muu sukulainen tai ystävä

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnassa tässä täysistuntosalissa tämän talon ulkopuolella viimeisten kuukausien vuoden aikana on puhuttu erittäin paljon ennaltaehkäisystä

me olemme tänään tässä puhuneet kotihoidon tuen pakkokiintiöinnistä

jos ajatellaan yhtä lastensuojelulasta paljonko hänestä aiheutuu vuodessa kustannuksia

kataisen hallitusohjelmaan oli kirjattu

suomessa kaikki ovat samanarvoisia sukupuolesta iästä alkuperästä kielestä uskonnosta vakaumuksesta mielipiteistä terveydestä vammaisuudesta seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta

hallitus jatkaa työtä köyhyyden syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi

arvoisa puhemies

valtaosa kansalaisista voi hyvin ja voi toteuttaa arjessa monipuolisesti itseään ja elää täysipainoista elämää

eriarvoisuus ilmenee myös kykynä ja mahdollisuutena käyttää hyödykseen oman elämäntilanteen parantamiseksi tarkoitettuja kaikille kuuluvia palveluja ja etuisuuksia

tässä aiemmassa keskustelussa ministerit ovat tuoneet esille sitä että palvelut ovat tärkeitä ja erityisesti heikosti toimeentuleville ihmisille ne ovat tärkeitä

olen tästä täsmälleen samaa mieltä mutta muistuttaisin kuitenkin siitä että köyhyys ja huono osaisuus syrjäyttävät hyvin monella tavalla ja ne syrjäyttävät osan ihmisistä myös palvelujen käytöstä

matala sosioekonominen asema näkyy tulojen pienuutena puutteena jokapäiväisen elämän aineellisissa tekijöissä kädestä suuhun elämisenä ja varsin usein myös ongelmina arjen hallinnassa

arki voi olla monesti kaaosta jos se ei ole hallinnassa kaaosta josta yritetään selviytyä vain päivästä toiseen näkemättä minkäänlaista valoa putken päässä

ei kukaan huvikseen seiso leipäjonoissa ei kukaan huvikseen jätä lääkkeitä ostamatta ei kukaan huvikseen tule poliitikolle kertomaan että kuule minä en voinut mennä ostamaan niitä lääkkeitä malmin apteekista koska minulla ei ollut rahaa bussilippuun

arvoisa puhemies

ministerit ja hallituspuolueiden kansanedustajat ovat esimerkiksi puolustaneet täällä salissa lukuisia kertoja viimeisten viikkojen aikana lapsilisäleikkausta ja sitä korvaamaan luotua verovähennystä kertomalla sen kohdistuvan pieni ja keskituloisiin vaikka tämä ei edes pidä paikkaansa

tänään pääministeri ja sosialidemokraatit ryhmäpuheenvuorossaan ovat kertoneet toimeentulotuen korvaavan lapsilisäleikkauksen pienituloisille perheille

toimeentulotuen pitäisi kuitenkin olla viimesijainen etuisuus

ensisijaista pitäisi olla että perusturva on kunnossa ja jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus ja oikeus päästä työn syrjään kiinni ja pärjätä työtä tekemällä

keskustan puheenjohtaja juha sipilä on esittänyt alueellista perustulokokeilua

malli mahdollistaisi myös sirpaleisen työn ja sosiaalietuisuuksien paremman yhteensovittamisen ja vahvistaisi siten kykyä ponnistaa epätoivoisestakin elämäntilanteesta ulos

kokeilu pitäisi aloittaa mahdollisimman pian kun sille näyttää nyt löytyvän myös eduskunnasta tukea yli puoluerajojen

arvoisa puhemies

ministeri räty vastasi että kun lapsilisäleikkauksen kompensoinniksi tehdään tämä lapsivähennys verotukseen niin se kohdistuu pieni ja keskituloisiin perheisiin

onkohan tässä asiassa tapahtumassa mitään edistymistä

arvoisa puhemies

tässä näkyy hallituksen kova arvomaailma

kevään ja kesän mittaan niin oppositio eri järjestöt kuin yksityiset kansalaisetkin kritisoivat leikkausta ja hallituspuolueidenkin riveistä kuului epäileviä kannanottoja

arvoisa puhemies

lapsilisäleikkausta esitetään kompensoitavan luomalla verotukseen monimutkainen ja erittäin ongelmallinen lapsivähennys tästä kävimme jo tänään tässä aiemmin keskustelua

keskusta on esittänyt että korottamalla tupakkaveroa ja luopumalla julkiselle taloudelle kalliiksi tulevasta kotihoidon tuen pakkokiintiöinnistä saisimme aikaan liikkumavaraa jonka ansiosta lapsilisäleikkaus voitaisiin peruuttaa

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että meillä on tämä lakiuudistus käsittelyssä mutta aivan ensimmäiseksi on pohdittava sitä miten tämän uudistuksen aikataulu suhteutuu sote lain uudistukseen

asiantuntijakuulemisissakin tämä näkökulma nousi usein esille

pohdittiin sitä olisiko ollut järkevämpää että nämä olisivat kulkeneet toisessa järjestyksessä mahdollisesti sote lain hyväksymisen jälkeen

toisaalta on todettava että tämä laki sisältää valtavan paljon sellaista joka toteutuessaan edistää monen suomalaisen hyvinvointia ja erityisesti katson tässä lapsiin ja nuoriin

keskusta omassa vastalauseessaan on tuonut tämän selkeästi esille ja toteamme sen että kun asiantuntijoita kuulimme niin ei voi muuta kuin todeta että varsin isoja näkemyseroja on sen suhteen mikä on se todellinen rahoitustarve jotta nämä lain pykälät tulisivat täytetyiksi

kansalaisilta varsin paljon on tullut palautetta ja yhteydenottoja liittyen lapsiperheiden kotipalveluun ja en yhtään ihmettele sitä

nyt kun me luemme tätä lakiesitystä on mietittävä sitä mitä nämä sanamuodot tarkoittavat

valiokunnan kuulemisissa usein myös nousi esille se mitä keskusta omassa vastalauseessaan tuo esille

osittain olisi ollut tarpeen määrittää selvemmin mitkä palvelut kuuluvat kunnan erityiseen ja mitkä yleiseen järjestämisvastuuseen

ministeriön edustajat toivat esille sen että tästä kirjoitusasusta onko kirjoitettu passiivissa vai ei pitäisi pystyä se päättelemään mutta epäilenpä että ainakin maallikolle on kovin vaikeaa tulkita sitä tarkoittaako joku kirjaus subjektiivista oikeutta vai ei

ja olettaisin myös näin että käytännön soveltamistyötä tekevillä tätä tulkintaongelmaa tulee myös ja tämä edellyttää kyllä sitä että ministeriö ohjeistaa tarkemmin ja kunnissa koulutetaan työntekijöitä jotta ihmisten oikeudet eivät jää näiden tulkintaepäselvyyksien takia toteutumatta

arvoisa puhemies

täällä todellakin ainoana salissa ollut hallituspuolueen edustaja kansanedustaja piirainen käytti puheenvuoron jota en voi kuin ihmetellä

on todettava tämän kuten monen muunkin lain valmistelun yhteydessä että varsin paljon valiokunnassa on jouduttu tekemään myös pykälämuutoksia

se valitettavasti kertoo karua kieltä siitä minkälaista lainvalmistelun taso tällä hetkellä osittain on ollut ja minkälaisella kiireellä näitä lakeja on hiottu loppuun

valtiovarainvaliokunta pitää tätä esitystä kiistanalaisena ja toteaa

koulutustarve ei suinkaan jää pelkästään siihen että koulutetaan työntekijöitä jotta he osaavat tulkita lakia ja tarjota asianmukaiset palvelut

koulutusta tarvitaan myös siksi että jotta tämä laki täytenä astuisi voimaan me tarvitsemme uusia työntekijöitä

tähän joukkoon kuuluvat myös ne henkilöt joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen

on erittäin ongelmallista että hallituspuolueiden edustajat perustelevat tätä vähennystä jatkuvasti sillä että se kohdistuu pieni ja keskituloisiin perheisiin eikä tämä pidä lainkaan paikkaansa

varhainen puuttuminen on aina halvempaa kuin jälkien korjaaminen mutta ennen kaikkea se on arvoisa puhemies inhimillisempi tapa toimia

keskusta ei esitä perheverotusta mutta me haluamme tuoda esille tämän ongelman

jos samassa perheessä puolisoiden väliset tuloerot ovat suuret toisella on pienet tulot toisella erittäin suuret tulot tai toisessa perheessä perheen yhteiset tulot ovat yhtä suuret mutta molemmilla vanhemmilla on isot tulot niin silloin nämä perheet tulevat kohdelluksi aivan eri tavoin tai jos opiskelijaperheessä vaikka molemmilla vanhemmilla on tulonaan vain opintoraha he jäävät täysin ilman vähennystä koska heillä ei ole verotettavaa tuloa

arvoisa puhemies

eilen julkaistiin uusi kouluterveyskysely ja se kertoi taas suurta huolta siitä että nimenomaan nuorten väliset terveyserot ovat kasvamaan päin edelleen

kotihoidon tuen pakkokiintiöittämisestä olisin kysynyt

edellisessä edustaja koskelan puheenvuorossa ja edustaja mäkisalo ropposen puheenvuorossa tuotiin hyvin esille sitä miten asumiseen liittyy erilaista byrokratiaa ja normistoa jossa olisi syytä käydä perkausta läpi ja miettiä voisimmeko me keventää lainsäädäntöä tai karsia semmoisia käytäntöjä joita on myös syntynyt eri puolille maata ilman että välttämättä on kysymys aina lainsäädännöstä

olisin nyt tässä yhteydessä kuitenkin kysynyt ministeri viitaselta sitä että kun eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta energiatodistuksista ja sen jälkeenkin asiasta on käyty keskustelua miten tämä asia on nyt edennyt

arvoisa puhemies

edustaja piirainen totesi täällä vedoten sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön että täällä mietinnössä todettaisiin että yksinhuoltaja saa hyödyn kaksinkertaisena

jos hänellä ei ole tuloja joista voi tehdä vähennyksen tai jos hänen tulonsa ylittävät sen tulorajan että saa vähennyksen hän ei saa lainkaan vähennystä

ei yksinhuoltajia kohdella tässä vähennyksessä muuten eri tavalla mutta he saavat vähennyksen kaksinkertaisena jos on tuloja joista sen voi vähentää eikä tuloraja ylity

ja edelleen viittaan samaan valtiovarainvaliokunnan mietintöön johon viittasin tänään aikaisemmin ja totean että siellä avataan erittäin hyvin näitä ongelmia joita tässä verovähennysmallissa on

täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä avataan myös sitä miksi tämä vähennyksen toteuttaminen tulee erittäin hankalaksi ja kuinka byrokraattista se on

verohallinnossa joudutaan tekemään käsityötä joudutaan käsin etsimään niitä perheitä jotka ovat oikeutettuja tähän vähennykseen

arvoisa puhemies